lainsäädäntöön ja kehyspäätökseen sisältyy toimenpiteitä jotka vaikuttavat kunnan peruspalvelujen valtionosuusmomentin määrärahan mitoitukseen

hallintovaliokunta toteaa myönteisenä sen että kunnille kompensoidaan täysimääräisesti verolainsäädännössä tehtyjen veroperustemuutosten seurauksena kunnille aiheutuvat verotulomenetykset kuntakohtaisesti lisäämällä vastaavasti kunnan peruspalvelujen valtionosuutta

heikko taloustilanne toteutetut valtionosuusleikkaukset sekä kuntien kantokykyyn nähden liian suuret velvoitteet ovat asettaneet kuntien taloudet ahtaalle ja heikentävät kuntien mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden muuttuviin palvelutarpeisiin

valiokunta katsoo kuntatalouden vakauden kannalta olevan välttämätöntä että hallitusohjelmassa sovitut vielä yksityiskohdiltaan täsmentymättömät kuntataloutta vahvistavat uudistukset saadaan valmisteltua ja toimeenpantua määrätietoisesti

valiokunta pitää nykyisessä taloustilanteessa tärkeänä uutta kuntatalouden makro ohjausta eli asetettua kuntatalouden rahoitusasematavoitetta ja kuntatalouden sitovaa euromääräistä menorajoitetta

arvoisa puhemies

julkinen talous on ollut koko kuluvan vuosikymmenen alijäämäinen ja sen arvioidaan pysyvän alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät alijäämää

tästä lähtökohdasta toteaisin sen että pidän kyllä hallituksen isoa linjaa oikeana eli sitä linjaa että lähdetään korjaamaan rajusti alaspäin syöksyvän suomen suuntaa ylöspäin edetään kolmea tietä samanaikaisesti

valitettavasti joudutaan ykkösenä hakemaan säästöjä ja leikkauksia mutta samanaikaisesti haetaan keinoja ja toimia kasvun ja kilpailukyvyn aikaansaamiseksi ja tähän liittyen toivottavasti myös työmarkkinaosapuolet löytävät yhteisen näkemyksen ja riittävät ratkaisut suomen eteenpäinviemiseksi

kolmanneksi hallitus hakee näitä isoja rakennemuutoksia joista keskeisin on sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ja puuttuminen sitten kuntatalouteen

viime vaalikaudellahan hallitus säästi erityisesti ihmisten tarvitsemista peruspalveluista

kaiken huipuksi viime kaudella hallitus teki valtiontalouden säästöjä kuntien kustannuksella siirtämällä niille raskaita velvoitteita raskaimpana oli pitkäaikaistyöttömien rahoitusvastuun siirto tätä voi jo kuvailla että se oli kuin hölmöläisten peiton jatkamista

voi vain arvailla kuinka paljon kaiken kehittämistoiminnan halvaannuttanut hanke tuli kuntapalveluita tarvitseville ja kuntien asukkaille maksamaan

kuntarakennelaista on poistettu kuntien kehittämistoimintaa haittaavia normeja kuten keinotekoinen minimiasukasmäärä ja pakkoselvitysvelvollisuus

pidän myös erinomaisena asiana että hallitus pyrkii vähentämään kuntien velvoitteita sekä antaa kunnille mahdollisuuden kokeilutoimintaan jolla haetaan parhaimpia palvelukäytäntöjä

kaiken kaikkiaan voidaan sanoa että kuntapolitiikassa on tapahtunut monella tavalla selkeä suunnanmuutos ja kun tiedän että tässä salissa on äärettömän paljon kuntapoliitikkoja niin rohkenen sanoa että tähän suunnanmuutokseen tässä salissa voidaan olla hyvin hyvin tyytyväisiä

näitten turvapaikanhakijoitten taustaselvitystyössä on saatu erittäin hyviä kokemuksia näistä poliisin etäpesäkkeistä tuolla ulkomailla suomen edustustojen yhteydessä muun muassa addis abebassa ja missä kaikkialla näitä nyt sitten on ollut

arvoisa puhemies

ensinnäkin tästä yliopistouudistuksesta täytyy sanoa että henkilökohtaisesti minä koen että alueellisesta näkökulmasta yliopistolaki on pahoin epäonnistunut

pienimpiä muutoksia mitä siihen täytyisi tehdä on muun muassa se että lakisääteisesti näitten yliopistojen hallitusten kokoonpanoa pitäisi pystyä muuttamaan niin että näihin hallituksiin tulee myös alueellinen ulkopuolinen edustus

yritin löytää tuosta budjettikirjasta ajatuksia suunnitelmia tämän toiminnan osalta mutta en löytänyt miten näitä nyt sitten jatkossa resursoidaan

edelleen sitten jatkaisin ed

miten nyt jatkossa nämä kuntakorvaukset tulevat vastaamaan todellisia kustannuksia näissä vastaanottokeskuksissa

niitten rakennetyöhän on tällä käynnissä ja itse asiassa rohkenen arvostamaltani ministeriltä kysyä yhdyttekö nyt oliko se nyt keväällä sivistyspoliittisen ministerityöryhmän tekemään esitykseen ja näkemykseen siitä että jokaisessa maakunnassa pitää olla ammattikorkeakoulu

arvoisa puhemies

henkilöstön osalta valiokunnassa kuullut järjestöt muun muassa vaativat että henkilöstön asemaa ja yhteistoiminnan toteuttamista koskevia periaatteita pitää noudattaa myös sosiaali ja terveydenhuoltoa sekä metropolihallintoa koskevien uudistusten yhteydessä

kuntien pinta alan kasvu lisää henkilöstön virantoimitusmatkoja ja useissa työpisteissä työskentelyä jotka vaikuttavat merkittävästi työntekijöitten työaikaan sekä työajan käyttöön ja sen laskentatapaan

järjestöjen mukaan kuntarakennelaissa tulisi säätää velvollisuudesta toteuttaa palkkaharmonisointi viipymättä kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluessa kuntaliitoksesta

keskustan valiokuntaryhmän yleensäkin keskustan mielestä kuntarakenneuudistuksen ja sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistusten yhteydessä olisi ollut välttämätöntä tehdä kokonaisvaltainen kuntatyön ja kuntatyöntekijöitten aseman ja tulevaisuuden arviointi

tämä esitetty laki on tärkeä maatalouden markkinahäiriötilanteista johtuvan mahdollisen eu varoista maksettavan tuen maksamiseksi suoraan maatiloille

tässä ehdotetaan erinäisiin maatalouslakeihin muutoksia jotka tulevaisuudessa mahdollistavat kiireelliset toimenpiteet markkinahäiriötilanteessa

mikäli selvitysvelvollisuudesta säädetään näillä perusteilla selvityskriteereitten olisi tullut sisältää myös kuntien välisen yhteistyön selvittämismahdollisuus

tällä hetkellä tarvittavat pykälät kaiken kaikkiaan puuttuvat eli tämä laki on täysin välttämätön ja täytyy vain todeta että hyvä että se tässä vaiheessa myös huomattiin

käytännössähän tällainen akuutti tilanne on jo olemassa venäjä pakotteisiin liittyvien mahdollisten eu maitokompensaatioitten maksamiseksi

tietysti syytä on toivoa että kompensaatiot eulta saadaan mahdollisimman nopeasti ja riittävän suurina menetysten kompensoimiseksi suoraan tilatasolle

perustuslakivaliokunta asetti aikataululle vain minimin sillä ajatuksella että substanssivaliokuntana hallintovaliokunta harkitsee perusteellisesti mikä on riittävä selvitysaika kuntien näkökulmasta

sosiaali ja terveydenhuollon uudistus sitten kun sen lopullinen sisältö on selvillä voi vaikuttaa selvitysalueitten laajuuteen

siksi kunnilla on edellytykset käynnistää kuntaliitosneuvottelut sekä tehdä aloite kuntaliitosselvityksen tekemiseen aikaisintaan vasta sitten kun sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki on hyväksytty

aiemmin tehtyjen kuntaliitosten yhteydessä varsinaiset liitosneuvottelut ovat kestäneet ainakin vuoden koska on haluttu laatia kattava liitosselvitys ja käydä molempien kuntien palvelurakenne perusteellisesti läpi sekä jo selvitysvaiheessa käydä läpi kuntien palvelutuotannon päällekkäisyydet ja hakea niihin ratkaisut liitoksen jälkeiseen aikaan

arvoisa puhemies

hallitusohjelmasta on todettu että yksi sen selkeä punainen lanka on monilla lohkoilla tämä yhteiskunnan maan keskittäminen ja tämä tietysti näkyy monella tavalla myös liikennepolitiikassa vaikka tietysti on todettava että monia myönteisiäkin panostuksia budjetista liikennesektorille löytyy

arvoisa puhemies

erityisen suuri huoli henkilökohtaisesti liikennepolitiikan osalta liittyy siihen kuinka itä ja pohjois suomen liikenneinfra kaiken kaikkiaan toimii jatkossa kuinka sitä kehitetään

pohjois suomi kainuu mukaan lukien tulee olemaan epäilemättä suomen yksi keskeisiä talouden vetureita tulevina vuosina johtuen siitä että noilla alueilla on mittavat matkailuresurssit siellä on luonnonvarat kaivannaisresurssit metsää kotimaista energiaa mutta siellä on myös barents lähellä

tämä edellyttää kuitenkin toimivaa liikenneinfraa kaiken muun lisäksi ja siksi on välttämätöntä että liikennepoliittisen selonteon laatimisen yhteydessä itä ja pohjois suomen erityishaasteet arvioidaan erikseen

mielenkiintoista on ollut huomata että myöskään kuntatalouden osalta puolueet näissä eri vastalauseissaan tai eriävissään eivät ole arvioineet kuntataloutta kriittisesti ensi vuoden puolelta

minä ymmärrän sillä tavalla että myös oppositiossa ollaan hyvin tyytyväisiä siihen suuntaan mitä kuntataloudessa kaiken kaikkiaan nyt on tapahtumassa

kun pohjois suomen liikenneinfraa arvioidaan ja tarkastellaan niin yksi tällainen tähän kokonaisuuteen liittyvä tärkeä uusi hanke on niin sanottu itäinen yhdysrata kontiomäeltä taivalkosken kuusamon kautta sallaan

arvoisa puhemies

sisäisen turvallisuuden puolella tehtävä josta valtion itsensä on nimenomaan huolehdittava on ennen kaikkea sisäinen turvallisuus eli lähinnä nyt käsitellään poliisia rajaa ja tullia

yhteys on kainuun koillismaan itä lapin matkailun ja metsätalouden sekä uuden kaivostoiminnan kannalta aivan välttämätön tulevaisuudessa ja onkin syytä toivoa että hallitus ja ministeriö voisivat pikaisesti olla tukemassa tämän tärkeän ratahankkeen suunnittelun käynnistämistä ja toteuttamista

arvoisa puhemies

viime kaudella valtion alijäämiä siirrettiin kuntatalouden harteille koko ajan huolimatta siitä että molemmathan ovat niin valtiontalous kuin kuntatalous luottoluokittajien seuraamassa riskianalyysissä

on todettava että ne näyttävät selviytyvän ensi vuonna vielä kohtuullisesti kiitos ikään kuin ylimääräisestä lisäyksestä sisäiseen turvallisuuteen

no edustaja aalto sanoi että hallituksella olisi valta muuttaa kuntapolitiikkaa

kun näitä itä ja pohjois suomen liikennehankkeita ja yleensäkin koko maan isoja infrahankkeita arvioidaan ja pohditaan on tietysti hyvä havaita että etenkin talouden taantumassa isot infrahankkeet ovat omiaan aikaansaamaan myös talouden kasvua

debatin aikana oli myönteistä kuulla että liikenneministeri aikoo vuodenvaihteen jälkeen tarkoin perehtyä kainuun maakunnan julkisen liikenteen ongelmiin

tärkeää on kuitenkin nyt että kuntataloudellakin ja kunnilla on tietynlainen rauha tehdä sitä kehitystyötä tästä eteenpäin

siihen nähden että poikkeuksellinen tilanne on tullut suomessa päälle hyvin yllättäen ja heti vaalikauden alussa on minusta hallitus osoittanut tässä poikkeuksellisessa tilanteessa erittäin hyvää toimintakykyä

se on erinomaisen hyvä asia sillä on täysin pakko todeta se että kainuu on tietynlaisessa saarrossa julkisen liikenteen osalta ennen kaikkea vrn toiminnan osalta ja erityisesti lentoliikenteen osalta ja on tavattoman tärkeää että myös hallituksen liikenneministeri tähän kokonaisuuteen perehtyy

tähän päivään mennessä hallitus on linjannut suomen maahanmuuttopolitiikasta kotouttamisen toimenpideohjelmasta ja viime viikolla turvapaikkapoliittisista linjauksista

yksi asia joka suomen turvapaikkapoliittisessa keskustelussa on jäänyt vähemmälle huomiolle on sisäinen turvallisuus sekä turvallisuusviranomaisten resurssit

budjettiesityshän leikkaa ja lakkauttaa satoja ostoliikennevuoroja mistä seuraa myös lähes sama määrä asiakastuloilla toimivien vuorojen lakkautuksia

on aivan selvä että tätä on mahdotonta hyväksyä ja onkin hyvin helppo yhtyä valtiovarainvaliokunnan mietinnön näkemykseen jonka mukaan tätä ostoliikenneasiaa ja kokonaisuutta on syytä nyt tarkoin arvioida liikennepoliittisen selonteon yhteydessä

puolueitten puheenjohtajat julkaisivat marraskuun lopussa myös yhteisen kannanoton oikeusvaltion kunnioittamisesta ja pakolaiskriisin asianmukaisesta hoitamisesta

tämä on selkeä viesti siitä että vaikka suomi ei ole syyllinen pakolaisongelmaan täytyy meidän olla osaltamme sitä ratkaisemassa

ei ole sattumaa että viime kuussa suojelupoliisi ja helsingin poliisi pitivät poikkeuksellisesti omat tiedotustilaisuutensa juuri tästä aiheesta

itse tulkitsen sen eräänlaiseksi signaaliksi heiltä että myös turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toimintaresursseihin ja toimivaltuuksiin kiinnitetään ja tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota

nyt tietysti on syytä muistaa että yksityisteillä on erittäin tärkeä merkitys muun muassa elinkeinoelämän maaseudun laajan yritystoiminnan kannalta ja siksi minulla on sellainen tunne että yksityistieavustusten leikkaaminen on hallitukselta jopa suorastaan ideologinen linjaus

siksi toivon että tulevana keväänä eduskunnalle annettavassa sisäisen turvallisuuden selonteossa paneudutaan huolellisesti suomen sisäisen turvallisuuden tilaan turvapaikanhakijoiden määrästä aiheutuviin uudenlaisiin haasteisiin sekä siihen millaisia kehittämistoimenpiteitä tilanne vaatii

näillä vaatimattomilla sanoilla haluan tervehtiä myös edustaja rajamäkeä ja puhemiestä ja kaikkia ja toivottaa hyvää rauhaisaa joulua

mielestäni sisäinen turvallisuus on demokraattisen yhteiskuntamme yksi keskeisimmistä kivijaloista josta ei pidä tinkiä minkäänlaisissa olosuhteissa

tätä taustaa vasten en pidä tilanteessa järkevänä myöskään sisäasianministeriön tietynlaista hanketta vähentää poliisi toi paikka

tuo hallintovaliokunta toteaa mietinnössä aivan oikein että kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys ja tilanteen arvioidaan lähivuosina jatkuvan

heikko taloustilanne toteutuneet valtionosuusleikkaukset sekä kuntien kantokykyyn nähden liian suuret velvoitteet ovat asettaneet kuntien taloudet ahtaalle ja heikentävät kuntien mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden muuttuviin palvelutarpeisiin

hallintovaliokunta pitääkin siis tärkeänä että kuntataloutta pyritään nyt vahvistamaan ja kuten täällä on todettu ensimmäistä kertaa neljään vuoteen valtion talousarvioesitys on kuntataloutta vahvistava

itse näen joka tapauksessa selkeästi että viime eduskuntavaalien jälkeen kuntapolitiikassa tapahtui selkeä käänne

kuten tuossa jo aiemmin sanoin niin odotan näiltä rakennemuutoksilta todella paljon kuten myös hallitusohjelmassa hallitus itse

itse näen niin että hallituspuolueitten edustajien suoranainen velvollisuus on näihin vastalauseisiin ja eriäviin mielipiteisiin perehtyä ja arvioida omaa päätöksentekoa siltäkin pohjalta

kaikella ystävyydellä näiden valiokuntien lausuntoihin tehtyjen vastalauseitten sisällön osalta rohkenen sanoa näin

nyt onkin kaiken kaikkiaan välttämätöntä että sotea aluehallintoa keskushallintoa kuntien roolia ja tehtäviä tätä koko kokonaisuutta lähdetään valmistelemaan yhtä matkaa päätetään isot linjat ja jatketaan sitten yksityiskohtaista valmistelua

tarkoitan tällä sitä että viime vaalikauden aikana kuntataloutta ajettiin todella rajulla kädellä alaspäin

yleensä ei kannata katsoa taaksepäin tehtyjä päätöksiä mutta kuntatalouden nykytilanteeseen ja siihen kriisiin vaikuttaa aivan oleellisesti ja keskeisesti se minkälaista kuntapolitiikkaa viime kaudella kaiken kaikkiaan harjoitettiin

valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä

tässä pidän selvänä että vähintään suomen suurimman osan osalta tällaisten alueitten määrä vastaa suoraan maakuntien määrää mutta oleellista on siis siirtää alueitten kehittämisvaltaa ja resursseja alueille itselleen

viime vaalikausi oli kunnille monella tavalla erittäin sekava niin kuin kaikki tässä salissa olevat ja erityisesti kuntapolitiikassa olevat tietävät

tärkeintä joka tapauksessa kuntien osalta lienee se että ovatpa ne kuntatehtävät sitten mitä tahansa kunnille on nyt luvassa työrauha

kuntarakennelain selvitysvelvollisuuden kriteerit ja määräajat myös kumotaan

ohjelmassa sanotaan että arktisen yhteistyön kehittäminen on nostettava eun ulkosuhteitten yhdeksi painopisteeksi ja pohjoisten hankkeitten edistämiseen tarvitaan eun panosta

kunnille ei sysätä uusia vastuita tai niiden rahoitusta ei leikata jollei valtio rahoita niitä kokonaan tai vastaavalla summalla vähennä kuntien velvoitteita

tuossa alkuviikosta pohjoisten ja harvaan asuttujen alueitten verkosto kokoontui ja siellä puheenvuoroissa oli julkitulojen mukaan toivottu eulta vahvaa pohjoista politiikkaa ikään kuin arktistenkin kysymysten kehykseksi

kuntien velvoitteita pyritään nyt karsimaan miljardilla eurolla sekä laajalla kokeilutoiminnalla annetaan kunnille väljyyttä huolehtia tehtävistään kustannustehokkaasti

arvoisa puhemies

toivottavasti nämä kyetään solmimaan yhteen myös hallituksen politiikassa